vaarana on korkojen muodostuminen raskaaksi painolastiksi maamme taloudelle siinä vaiheessa kun korot alkavat jälleen nousta

ainoa tapa kestävän talouden ja laadukkaiden peruspalvelujen turvaamiseen on huolehtia siitä että työllisyyden taso on hyvä että työvoimaa on riittävästi ja että julkisten menojen ei anneta karata käsistä

ruotsalainen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että suomi korostaa kaikessa turvallisuus ja ulkopolitiikassa demokraattisten pelisääntöjen taloudellisen läpinäkyvyyden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen merkitystä

erityisesti on painotettava heikossa asemassa olevien naisten ja lasten tilannetta

näitä arvoja joita pidämme parhaina takeina yhteiskunnalle jossa ihmiset ovat onnellisia ja voivat hyvin suomen tulee pitää esillä omassa toiminnassaan mutta myös muiden kansojen kanssa käytävässä vuoropuhelussa

ohjelman seuranta on tarpeen jotta varmistuttaisiin siitä että toimenpiteet todella johtavat tehokkuuden kasvuun ja menojen pienenemiseen eivätkä muodostu pelkäksi irtisanomisohjelmaksi

kansainvälistä kilpailukykyä vahvistamme parhaiten suomessa jatkamalla panostamista tutkimukseen kehitystoimintaan ja innovaatioihin

värderade talman

kouluopetusta ja koulussa viihtymistä on priorisoitava vahvasti

tämän pitää näkyä konkreettisena toimintana myös uuden tuntijakosuunnitelman käsittelyssä

arvoisa puhemies

energiaverouudistus on askel oikeaan suuntaan

periaate verotuksen muuttamisesta siten että se perustuu polttoaineiden energiasisältöön ja hiilidioksidi ja muihin päästöihin on oikea

energiapakettiin liittyvien budjettilakien käsittely on osoittanut että kokonaisuus on monimutkainen ja moniulotteinen

arvoisa puhemies

selonteon johdannossa todetaan että suomen tulee olla ilmastonsuojelun edelläkävijä

mutta haluaisin kysyä ministeri vapaavuorelta kun tässä usein sanotaan että ydinvoima on tämmöinen ylimenokauden energiamuoto että kuinka kauan tämä ylimenokausi kestää

ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä suomi voi aivan hyvin päästä tähän tavoitteeseen mutta se edellyttää aivan kuten selonteossa todetaan suuria poliittisia päätöksiä

energiaverotuksen tavoitteena tulee olla uusiutuvien energiamuotojen käyttöönoton kiirehtiminen ja energiatehokkuuden lisääminen

toivon siis että ulkoministeriö myös jatkossa osallistuisi tähän itämeren suojeluohjelman toimeenpanoon esimerkiksi tukemalla tätä baltic sea action plan rahastoa

vaarana on että emme ota ympäristöstä tulevia signaaleja tarpeeksi vakavasti sillä muutokset ilmastossa näkyvät aluksi vähemmän meillä kuin muualla maailmassa

ihmiset ovat joutuneet muuttamaan siksi että ikirouta on alkanut sulaa ja aikaisemmin turvalliset metsästys ja kalastusalueet ovat muuttuneet lämpenemisen takia

afrikassa ilmastonmuutoksen seurauksena syntynyt vaikea kuivuus on pakottanut ihmiset jättämään kotinsa ja talonsa

värderade talman

ruotsalainen eduskuntaryhmä uskoo suomen mahdollisuuksiin tulla edelläkävijäksi koska ensinnäkin suomessa on jo nyt paljon tietämystä ympäristöystävällisestä teknologiasta ja uusiutuvista energiamuodoista ja suomi tunnetaan ympäristötietoisena ja luonnonläheisenä maana

förslaget att svenskan skulle vara obligatorisk bara i vissa regioner närmast i södra och västra finland har sina svagheter och risker eftersom det skulle försätta ungdomar i finland i en ojämlik situation

ympäristötietoisuus on suomen tavaramerkki jota kannattaa hyödyntää

tämä antaa meille hyvän lähtökohdan

arvoisa puhemies

toiseksi meillä on tilaa kehittää hajautettua energiantuotantoa ja mahdollisuuksia hyödyntää maaseutua bioenergiatuotannon resurssina

suomi tuo sähköä norjasta ja ruotsista

kolmanneksi suomi voisi yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa panostamalla määrätietoisesti energiatehokkaaseen teknologiaan ja uusiutuvaan energiaan toimittaa tavaroita tuotteita ja palveluja tällä sektorilla suurille ja voimakkaasti kasvaville markkinoille muun muassa kiinassa ja intiassa

suuri osa sähköstä joka tuotetaan pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla tuotetaan nimenomaan vesivoimalla ja varmasti tulevaisuudessa myös yhä enemmän uusiutuvilla energiamuodoilla

ärade talman

vapaa kielivalinta yhdistys joka on yksi kansalaisaloitteen tekijöistä on väittänyt ruotsin kielen uhkaavan suomen hyvinvointiyhteiskuntaa

jotta olisimme tarpeeksi suuri toimija kansainvälisillä markkinoilla meidän olisi vahvistettava yhteistyötä hallitusten ja myös tämän alan yritysten välillä pohjoismaissa

ärade talman

tämä merkitsee yhteistä pohjoismaissa olevan osaamisen markkinoimista ja yhteisten tavoitteiden asettamista siirtyessämme vähäpäästöiseen yhteiskuntaan

suomenruotsalaiset ovat kaikkina aikoina puolustaneet maatamme ja olemme aktiivisesti rakentamassa ja luomassa nykyistä suomea

kaasuputkihanke on herättänyt vahvoja tunteita kaikissa itämeren maissa vuosien varrella

utsläppshandeln har inte haft önskad effekt det vill säga priset har inte styrt till en mindre fossil energipolitik

voimme myös oppia paljon toisiltamme sekä ohjausmekanismien käytöstä että konkreettisesta toiminnasta paikallistasolla omissa maissamme

selonteossa todetaan esimerkiksi että lähes kaikilla ruotsin kunnista on ilmastopoliittiset ohjelmat ja että suomi tulee kaukana perässä

puhemies

miksi ihmeessä suomi valitsisi eristäytymisen pohjoismaisesta yhteisöstä tai jättäisi pohjoismaisten yhteyksien hoitamisen suppealle suomalaisten joukolle

millä tavalla pystymme houkuttelemaan investoijia panostamaan uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen tilanteessa jossa ydinvoimaan tukeutuminen suomessa kasvaa vahvasti

maakaasu on myös ympäristön kannalta parempi vaihtoehto kuin monet muut energiavaihtoehdot kuten öljy kivihiili tai ydinvoima

den här verksamheten är ett av de sätt som finland är med om att uppfylla de löften man gett inom ramen för östersjösamarbetet inom helsingforskommissionen

jo nyt meillä on pohjoismaiden yhteiset sähkömarkkinat

askeleen yhteiseen ilmastopolitiikkaan ei tarvitse olla suuri

jos päästökaupalla ei saavuteta tavoitettuja tuloksia niin pitäisi varmasti pohtia myös muita tällaisia ohjauskeinoja

tästä kärsisi koko suomi onnettomalla tavalla ja maamme suomenkielinen enemmistö eniten

kehotamme hallitusta vahvistamaan ilmastopoliittisia yhteyksiä pohjoismaisiin naapurimaihimme tutkimuksen ja tuotekehityksen suhteen sekä markkinoiden avaamiseksi innovaatioille

mikä on hallituksen kanta esimerkiksi kasvihuonepäästöjen verotukseen

särskilt viktigt är det att förhindra situationer där oljetankers och fartygen som arbetar med rörnedläggningen kommer nära varandra

sekä suomen että eun kehitysapu on huolestuttavasti menossa laskusuuntaan

arvoisa puhemies

jotta suomi pärjäisi ja menestyisi kovilla globaaleilla markkinoilla tarvitsemme dynaamisia ja innovatiivisia yrittäjiä taiteilijoita ja markkinoijia

ehkäisemällä köyhyyttä ja parantamalla ihmisten hyvinvointia kehitysmaissa ehkäistään myös terrorismin syntymistä ja laitonta maahanmuuttoa

kysynkin mitä hallituksen mielestä tulisi tehdä kaikkein hauraimpien afrikan maiden köyhyyden poistamiseksi

puutalorakentaminen on yksi osaamisalue jossa suomella on suuret mahdollisuudet osaamistason parantamiseen profiilin nostamiseen ja nykyistä suuremmassa määrin kansainvälisille markkinoille hakeutumiseen

det är ingen självklarhet

kun tässä sanotaan että hallituksen tavoitteena on yhdistää ja vahvistaa eri sektoreita niin loogistahan olisi ollut siinä tapauksessa yhdistää merentutkimuslaitos syke ja ilmatieteen laitos ja siirtää tämä kokonaisuus yhden hallinnonalan alle